sen takia minun johtopäätökseni on se että perussuomalaisten vaihtoehto on ero eurosta ja olisi rehellistä ja reilua että perussuomalaiset sen myöskin ääneen toteaisivat ja kertoisivat mihin tuo vaihtoehto johtaa minkälaisiin seurauksiin suomalaisten veronmaksajien kannalta

lopuksi

minusta ajat ovat niin vaikeat että toivotan kovasti ja lämpimästi tervetulleeksi opposition yhteistyössä luomaan kasvua ja työllisyyttä koska nämä ajat ovat sellaisia että nyt sitä yhteistyötä todella tarvitaan

suomen talous ja työllisyystilanne on hyvin haastava ja sen takia me tarvitsemme maahamme uusia investointeja ja työpaikkoja

ensisijainen vastuu on pankkien omistajilla sitten kotivaltioilla ja sen jälkeen tiukoilla ehdoilla olemme valmiita lainoittamaan valtiota eli tässäkin tapauksessa huomaan että joillakin edustajilla menevät puurot ja vellit sekaisin

mitä tulee näihin kilpailukykyasioihin totta kai me kaikki haluamme että eurooppa on maailman kilpailukykyisin alue mutta niistä keinoista joilla kilpailukykyä parannetaan olemme eri mieltä

espanjan laina myönnetään espanjan valtiolle ei espanjan pankeille eli espanjan valtio viime kädessä vastaa siitä että laina myöskin maksetaan takaisin

mielestäni on välttämätöntä mikäli nyt lähdetään uusiin ydinvoimahankkeisiin että suomalaisten työntekijöiden ja suomalaisten yritysten määrää tulee ehdottomasti kasvattaa

tässä kilpailukykysopimuksessa tuetaan verouudistuksia joilla siirretään verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutuksen verottamiseen välillisen verotuksen kautta

suomalaiset eivät halua että suomen ja suomalaisten vastuita kasvatetaan ja juuri tästä syystä me olemme vaatimassa vakuuksia koska me näemme että vakuuksilla me pystymme rajaamaan suomalaisille veronmaksajille tulevia riskejä ja sitä kautta turvaamaan meidän asemaamme tässä talouskriisissä paremmin

eikö tämä ole nyt selkeä kannanotto siihen että te haluatte verottaa tulevaisuudessa enemmän välillisten verojen kautta eli tasaverojen kautta

edustaja soini ilakoi asialla kovastikin ja voin kertoa teille että välittömästi kun nimet olivat vakuussopimuspaperissa se lähetettiin käännettäväksi sekä suomeksi että ruotsiksi

niinpä virkakunnastani muutama henkilö lähti oman virkatyönsä ohella kääntämään teille ympäri vuorokauden asiakirjoja jotta pystyimme eilen lähettämään teille keskeisen asiakirjasisällön tuosta vakuussopimuksesta suomennettuna ruotsinnettuna käyttöönne

ja ehkä tästä näkökulmasta katsottuna olin kyllä hieman tyrmistynyt tänään kun kuulin suuren valiokunnan kokouksessa että esimerkiksi kreikka vakuussopimusta joka on käännetty sekä suomeksi että ruotsiksi ja on kansanedustajien tutustuttavana ollut jo pidemmän aikaa yksikään kansanedustaja edes timo soini ei ole käynyt lukemassa suomeksi

arvoisa puhemies

kiitän eduskuntaryhmiä hyvistä puheenvuoroista ja ennen kaikkea siitä että lähes kaikissa puheenvuoroissa korostui kaksi keskeistä suomalaista arvoa

eli ehkä se tilanne on se että on helpompi levittää huhuja ja väärää tietoa sopimuksesta jota ei ole lukenut

tästä syystä hallitus panostaa koko hallituskautensa aikana merkittävällä tavalla työllisyyden vahvistamiseen mutta samaan aikaan myöskin työttömyyden torjumiseen

erityisenä huolenaiheena ja voi sanoa sydämen asiana tällä hallituksella on nuorten tilanteen parantaminen ja nuorten työllisyyden vahvistaminen

tästä esimerkkinä on nuorten yhteiskuntatakuun voimaan ottaminen eli jokaiselle nuorelle järjestetään joku paikka yhteiskunnassa kolmen kuukauden sisään työttömyyden alkamisesta ja olen iloinen siitä että tätä myöskin oppositio eduskunnassa on valmis tukemaan

toinen tärkeä uusi innovaatio on pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilu jossa pyrimme vaikuttamaan siihen että työttömyys ei pitkittyisi vaan ihmiset pääsisivät nopeasti uuden työn syrjään ja sitä kautta myöskin syrjäytyminen yhteiskunnassa vähenee

hallitus ei voi synnyttää omilla toimillaan maahan kovin paljon uusia työpaikkoja mutta me voimme luoda edellytyksiä sille että yritykset luovat uusia työpaikkoja ja tätä me olemme tekemässä muun muassa tukemalla suomalaista teollisuutta rakentamista ja uutta taloudellista kasvua

uskomme että näillä hallituksen toimilla me voimme olla myöskin synnyttämässä tuloksia tältä osin

me kaikki ymmärrämme että tällaisina aikoina kun joudutaan tekemään haastavia vaikeita päätöksiä jotta suomi ei ylivelkaannu on erityisen tärkeää että nuo päätökset tehdään oikeudenmukaisella tavalla että ne jotka ovat yhteiskunnassa vahvoja ja varakkaita joilla on enemmän myöskin veronmaksukykyä osallistuvat suuremmalla panoksella tämän laman laskun maksamiseen

näinhän ei ole koska perusturvan korotuksen päälle tulee indeksikorotus joka juuri tästä syystä tehdään

mutta sitten arvoisa puhemies kuuntelin opposition puheenvuoroja ja ehkä niissä molemmissa mutta ennen kaikkea perussuomalaisten puheenvuorossa kritisoitiin hallitusta siitä että hallitukselta puuttuu rohkeutta

kun luin erikseen äsken kynän kanssa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron ja kuuntelin sen hyvin tarkasti minulle tuli tunne että nyt on tainnut mennä pupu pöksyyn jollain muulla porukalla kuin hallituksella

nimittäin perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa esitetään seitsemälle eri hallinnonalalle lisämenoja ja te esitätte tuossa puheenvuorossanne säästöjen perumista yli kolmelta eri hallinnonalalta mikä tarkoittaa sitä että perussuomalaisten politiikalla tämä maa jatkaisi merkittävällä tavalla velkaantumista ja tarkoittaa sitä että pitkällä aikajanalla suomen tie olisi kreikan tie jos perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron politiikan linjaa toteutettaisiin

ehkä aloitan tästä espanjasta

espanjan tilanne tällä hetkellä on hyvin haastava

arvoisa puhemies

tässä asetuksessa on monia puutteita

heillä on oikeastaan voi sanoa valtiontaloudessa isoja ongelmia mutta ennen kaikkea heidän työttömyytensä on tällä hetkellä todella hälyttävällä tasolla

voin kyllä rehellisesti todeta sen että kun tiedän miten vakava euroopan taloustilanne tällä hetkellä on niin se saa myös minut tuntemaan tuskaa

mitä tulee keskustan ryhmäpuheenvuoroon olen huomannut että keskustan ääni kellossa on tällä kertaa oppositiossa erilainen kuin hallituksessa ollessa

mutta tiedän että myöskin edustaja soini suuren valiokunnan jäsenenä tietää tämän tilanteen vakavuuden ja sen takia olin hieman pettynyt että te ette tunne tuskaa vaan vastauksenne tähän vakavaan kriisiin ovat vitsit ja huulenheitot joilla tätä ongelmaa ei valitettavasti ratkaista

sen takia olennaista on se että espanjassa kyetään tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia joilla vauhditetaan talouskasvua lisätään työllisyyttä mutta sitten toisaalta tarvitaan myöskin talouden sopeuttamista

miten te olette aikoneet kompensoida tai jollain lailla korvata näille ihmisille jotka ovat jo nämä investoinnit tehneet sen että he ovat laittaneet aika paljonkin rahaa likoon ja sitä kautta ottaneet osa jopa lainaa ja nyt sitten joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin

toteatte että kampaamoiden ja suutareiden arvonlisäveroa ei pidä korottaa mutta tuosta korotuksesta päätettiin teidän hallituksessaoloaikananne koska tuo korotus sisältyy teknisiin budjettikehyksiin jotka viime keväänä budjetti budjetti herkkuja tekee sen budjettikehysten käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin

siinä edustaja soini on mielestäni ihan oikeassa että espanjan yksi ongelma on erittäin vahva alueitsehallinto

jouluun on enää viikko aikaa ja uskon että monissa suomalaiskodeissa jouluvalmistelut ovat jo täydessä tohinassa

eli miten huolehditaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta

eli ei välttämättä niillä päätöksillä joita tehdään espanjan parlamentissa kyetä vaikuttamaan alueilla tapahtuvaan talouden sopeuttamiseen

olisi reilua että sanat ja teot ovat johdonmukaisia myös silloin kun vaihdetaan paikkaa hallituksesta oppositioon

tämä on yksi pulma johon espanjan parlamentin ja tietenkin kaikkien poliittisten päätöksentekijöiden myöskin aluehallintopäätösten tekijöiden pitää löytää yhteinen sävel

vastuullisuus on sitä että esitetään vaihtoehtoja mutta kerrotaan myöskin niiden vaihtoehtojen vaikutukset ja seuraukset avoimesti

mutta tähän asti espanjan hallitus on ollut hyvin yksimielinen siinä viestissään että espanja ei tule tarvitsemaan muiden euromaiden apua vaan tulee selviytymään itse näistä taloushaasteistaan

ette myöskään kerro mitä vaikutuksia suomelle suomalaisille veronmaksajille lapsiperheille työntekijöille eläkeläisille siitä seuraisi jos suomi eroaisi eurosta

sitä ei tietenkään kukaan voi tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan

tämän hätätilamenettelyn osalta näen kyllä että kun se edellyttää komission ja ekpn yhteistä analyysiä jonka molemmat tekevät erikseen mutta lopputuloksen pitää olla yhtenäinen ja kun tuon hätätilamenettelyn käyttö edellyttää myöskin riskien verran taloudellisen pääoman siirtämistä tämmöiseen hätätilarahastoon niin nämä ehdot ovat niin kovat että ylipäänsä tämmöisen hätätilamenettelyn käyttäminen tulee olemaan korkean kynnyksen takana

minä uskon demokratiaan minä uskon siihen että on hyvä käydä keskustelua erilaisista mielipiteistä vaihtaa näkemyksiä

lapsiperheiden ohella monet pitkäaikaistyöttömät ja pienituloiset eläkeläiset elävät hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

se on politiikan ja demokratian suola ja pippuri mutta siihen kuuluu myös se että kerrotaan avoimesti ja rehellisesti mihin omat vaihtoehdot johtavat

eikö olisi reilua myöntää että hallituksen politiikka on ollut epäonnistunutta kun tulokset ovat näin karuja

me olemme tehneet useita työllisyyslisäbudjetteja joilla me vahvistamme infraa ja sitä kautta luomme talouden kasvulle edellytyksiä ja myöskin uudelle elinkeinotoiminnalle kuten myöskin yhteisöveron laskulle

jos soinin toivomalla tavalla espanja romahtaa ja eurooppa syöksyy isoon lamaan taantumaan tulee edustaja soininkin vaihtoehto arvioitavaksi

ja se on oikein koska pääsäännön pitää jatkossakin olla se että päätökset tehdään yksimielisesti ja suomen kannalta tärkeintä oli turvata että meille ei voi tulla lisää taloudellisia vastuita vastoin suomen omaa tahtoa vaan jatkossakin meidän sanan täytyy näissä asioissa painaa

mutta nyt on kysymys edustaja sipilä siitä mihin valtion menoja käytetään mistä valtion tulot muodostuvat seuraavan neljän vuoden aikana

niin se on edustaja mustajärvi varmistin sen nyt vielä äsken virkamiehiltäni että vaikka joku maa ajautuisi vaikeuksiin niin näistä vastuista se ei pääse eroon tässä pysyvässä mekanismissa

hallituksen linja on koko tämän kriisin hoidossa ollut hyvin turvallinen ja minusta on vielä kerran hyvä todeta ääneen se että suomesta ei lähetetä euroakaan espanjaan ei euroakaan espanjaan

kun te olette sanonut että te haluatte tehdä sellaisia säästöpäätöksiä jotka hillitsevät velkaantumista jo tänä vuonna niin en ole kuullut yhtään konkreettista esitystä teiltä

eli nämä vastuut jotka tässä pysyvässä mekanismissa ovat ovat sellaisia joihin jokainen maa on sitoutunut ja toisin kuin tässä ervvssä jossa maa siirtymällä väistyväksi takaajaksi myöskin vapautuu vastuistaan tätä pysyvässä mekanismissa evmssä ei ole tapahtumassa

te olette käyttänyt suurieleisesti puheenvuoroja joissa te kerrotte että verotusta ei tulisi enää ollenkaan kiristää että meidän kokonaisveroaste on liian korkea

me annamme takauksia ja nekin vakuuksia vastaan tai me annamme lainoja kriisirahaston kautta ja nämä lainat ovat ensisijaisesti takaisin maksettavia

ihmettelen hieman täällä sitä että ministeri katainen suhtautuu näin väheksyvästi niihin uhkakuviin joita suomen talouskasvulle kuitenkin vielä tässä vaikeassa tilanteessa on olemassa

jos me jaamme teidän kanssanne sen saman huolen että talouskasvu on vasta oraalla niin miksi te ette sitten tee kaikkia mahdollisia toimia jotta se talouskasvu lähtisi vauhtiin

täällä puhuttiin riskeistä

me olemme pyrkineet tässä hallituksen esityksessä arvioimaan hyvin rehellisesti minkälaisia taloudellisia riskejä suomelle tästä voisi aiheutua

miksi te pelaatte uhkapeliä ja nostatte tässä tilanteessa verotusta teette talouden kiristäviä toimia vaikka niillä on talouskasvulle heikentäviä vaikutuksia

suomi antaa takauksia saa niitä vastaan vakuudet kuten nykyhallitus teki viime vuonna kreikka kakkospaketin yhteydessä eli joko suora vakuus tai kriisirahaston lainat ensisijaisesti takaisin maksettavaksi mikä on ollut jo pitkään muun muassa kansainvälisen valuuttarahaston tapa ja yleinen käytäntö

uskon että monessa suomalaisperheessä aidosti mietitään onko varaa ylipäänsä ostaa lapsille esimerkiksi joululahjoja koska taloudellinen tilanne on niin tiukka

arvoisa puhemies

moni edustaja on täällä kiinnittänyt huomiota seuraavaan lisätalousarvioon ja se on juuri näin eli olen ohjeistanut valtiovarainministeriön virkamiehiä niin että meiltä lähtee mahdollisimman nopeasti kirjeet ministeriöihin joissa me pyydämme esityksiä seuraavaan lisätalousarvioon

laukkaselle että euroopan sosialidemokraateilla on ollut muuten koko ajan hyvin yhtenäinen linja sen osalta että me ajamme pankkien ja sijoittajien vastuunottoa mukaan tähän kriisin hoitoon

edustaja soini täällä viittasi total return swap malliin joka on vakuusjärjestelymme ikään kuin se olisi jollain lailla uusi järjestely

me olemme esittäneet euroopan parlamentissa me olemme olleet hyvin aktiivisia monella kansainvälisellä foorumilla sen puolesta että rahoitusmarkkinavero ja pankkivero otetaan käyttöön

arvoisa puhemies

toivon että tässä keskustelussa joka nyt käynnistyy edustaja soinilla riittäisi rohkeutta kertoa mitä perussuomalainen vaihtoehto todellisuudessa tavallisille suomalaisille tarkoittaisi

arvoisa puhemies

eli tämä on se suuruusluokka riskien osalta mikä suomelle olisi aiheutumassa ja sen takia on tietenkin minusta hyväkin kun julkisuudessa on heitelty aikamoisia lukuja että myöskin tältä osin käy selväksi mitkä ne todelliset riskit ovat ja mikä se suurusluokka on mistä nyt tässä puhutaan

valitettavasti oikeistopuolueet eivät ole olleet valmiita tukemaan tätä hienoa tavoitetta jolla keinottelua voitaisiin saada kuriin ja jolla voitaisiin myöskin lisätä sijoittajien vastuuta

ajatus lisätalousarvion osalta on keskittyä nimenomaan sellaisiin jo olemassa oleviin valmiisiin hankkeisiin jotka odottavat rahoitusta eli jotka saamme mahdollisimman nopeasti liikkeelle joilla olisi mahdollisimman korkea työllisyysvaikutus eli euro per työpaikka suhde olisi mahdollisimman hyvä ja ikään kuin näillä täsmätoimilla hallitus voisi olla jo syksyllä tukemassa uusien työpaikkojen syntymistä ja myös kääntämässä tätä työllisyyskehitystä johon täällä monessa puheenvuorossa on viitattu

muun muassa perussuomalaisten eduskuntaryhmässä minulla oli ilo vierailla ja kertoa vakuussopimuksen keskeiset sisällöt perussuomalaisten kansanedustajille

viittasitte myöskin siihen että suomi maksaa oman pääomaosuutensa kerralla tähän pysyvään kriisimekanismiin se on yksi ehto jota vastaan suomi sai vakuudet

olisinkin kysynyt

me olemme olleet myöskin samaa mieltä siitä että me emme kannata tätä kilpailukykysopimusta koska se on lisäämässä juuri sitä eurooppalaista oikeistolaista talouspolitiikkaa jota me sosialidemokraatit vastustamme kansallisella tasolla mutta myöskin euroopan tasolla eli eläkeleikkauksia eli palkkaleikkauksia verotuksen siirtämistä kohti tasaveroa jossa köyhä ja rikas maksavat saman veroprosentin mitä me emme hyväksy

ja nyt toivoisin teiltä pääministeri hyvin selkeää kannanottoa tälle eduskunnalle siitä oletteko te viemässä eteenpäin tätä suomalaisten palkansaajien eläkeleikkuria

suomi ei ole vaatimassa evmn käytön yhteydessä vakuuksia ja tämä on ollut koko ajan hyvin selvä myös siinä vaiheessa kun hallitusneuvotteluja käytiin koska evmn kautta annetut lainat ovat ensisijaisia ja näin ollen siinä myöskin veronmaksajien asema on turvattu

tämä on totta mutta sen jälkeen on tehty päätös että myöskin muut maat mukaan lukien itävalta maksavat oman pääomaosuutensa aikaisempaa sopimusta nopeammin eli tässä on tapahtunut selkeä muutos

minusta olisi ollut vastuullista että tämä hallitus olisi jo aloittanut julkisen talouden tasapainottamisen tekemällä rakenteellisia uudistuksia ja myöskin vahvistamalla valtion tulopohjaa

koska lainat ovat ensisijaisia suhteessa yksityisen sektorin lainoihin niin näemme että vakuuksia ei tarvitse vaatia toisin kuin ervvn eli väliaikaisen mekanismin käytön yhteydessä

mielestäni se on hyvin tärkeää sen takia että kun me tiedämme meidän viennin vaikeudet jotka johtuvat toki rakenneongelmasta mutta myöskin vaikeasta suhdannetilanteesta niin on tärkeää huolehtia meidän kotimarkkinoiden toimivuudesta ja juuri tämänkaltaisilla täsmätoimilla joita lisätalousarvion yhteydessä voisimme viedä eteenpäin voisimme huolehtia kotimarkkinoiden toimivuudesta

täällä edustaja mustajärvi viittasi vielä tähän sopimuksen ei julkisuuteen ja edustaja mustajärvi kaikki tämän sopimuksen keskeinen informaatio on ollut julkisuudessa on ollut myöskin kansanedustajien käytettävissä viime lokakuusta lähtien jolloin tuo sopimus euroryhmässä poliittisella tasolla hyväksyttiin

yksi konkreettinen esimerkki olisi ollut pääomatuloveron nostaminen koska sillä me olisimme saaneet valtiolle lisää tuloja sosialide mokraattien esityksen mukaan jopa noin puoli miljardia mutta myöskin lisänneet sosiaalista oikeudenmukaisuutta

ei kreikka ole tässä mikään poikkeus ja uskon ja tiedän ja voin sen kollegoille kertoa että tämä on myöskin noteerattu muualla euroopassa että suomi näitä vakuuksia jatkossakin vaatii

se että tuo sopimus on myöskin kansanedustajien käytettävissä salaisena on mielestäni perusteltua koska kansanedustajilla perustuslainkin mukaan on rajaton tiedonsaantioikeus ja sen takia tietenkin toivon että mahdollisimman moni kansanedustaja tuota tiedonsaantioikeutta käyttää

edustaja soinille ehkä toteaisin vain sen että me olemme olleet edustaja soinin kanssa samaa mieltä siitä että alun perinkin olisi pitänyt valita toinen tie tämän kriisin hoitamiseen

mitä tulee sitten velkakestävyysanalyysiin johon edustaja soini viittasi ja johon on viitattu financial timesissa voin todeta teille edustaja soini että tuo velkakestävyysanalyysi jota julkisuudessa on esitetty on vanha

mutta kun on valittu tämä tie niin mielestäni nyt tällä tiellä on syytä mennä mahdollisimman vastuullisesti eteenpäin ja se vastuullisuus tarkoittaa sitä että me luomme sellaiset työkalut eulle jotka jatkossakin turvaavat eun periperiaatteet

on hyvin valitettavaa että tässä tilanteessa jolloin hallituksella olisi ollut todellinen mahdollisuus tarkastella talouspoliittista linjaansa muuttuneissa olosuhteissa sitä ei ole haluttu tehdä